palvelutuotannon ylläpitämisen eväät pidemmällä tähtäimellä ovat eri kunnissa hyvin erilaiset

on myös ymmärrettävä että vaikka joku tietty koulutusohjelma lopetettaisiin tänään sitoo olemassa oleva jo aloitettu koulutus resurssit vielä monen vuoden ajaksi

tällainen kuntakentän kirjavuus on pitkän yhteiskunnallisen ja alueellisen kehityksen tulosta ja se tarkoittaa tietysti kuntauudistuksessa ratkaistavien ongelmien kirjavuutta

kustannussäästöt tulevat siis täysimääräisinä vasta vuosien päästä

yleistäen voidaan kuitenkin sanoa että ongelmat ovat kasvavan palvelukysynnän väestön ikääntymisen ja sitä kautta heikkenevän huoltosuhteen kasvukeskuksiin suuntautuvan muuttoliikkeen ja julkisen talouden kestävyysvajeen tulosta

hieman rauhallisempi tahti tässä ammattikorkeakoulu uudistuksessa olisi ollut parempi tie

olisiko löydettävissä sellainen ratkaisu jolla hoidetaan kaikki erilaiset kuntakentän ongelmat pois päiväjärjestyksestä

mutta toisaalta joidenkin kuntien kyky tuottaa lakisääteiset palvelut säilyy ilman ylivelkaantumista tai veroprosentin kohtuutonta nousemista

tässä salissa vallitsee ilmeinen yksimielisyys siitä että jotain pitäisi tehdä mutta tänään käydyssä keskustelussa hieman häiritsee se että oppositio ja erityisesti välikysymyksen jättänyt keskusta on ryhtynyt kuntauudistuksen torppaajaksi

muuhun johtopäätökseen on vaikea tulla kun katselee sitä kiirettä jolla keskusta otti roolin kuntauudistuksen ykkösvastustajana

keskustahan ilmaisi jo viime syksynä vastustavansa uudistusta itse asiassa paljon ennen kuin uudistuksen sisällöstä tiedettiin mitään muuta kuin ne periaatteet jotka hallitusohjelmaan oli kirjattu

mutta jos nyt meneillään oleva erittäin laaja ja vaativa kuntauudistus romuttuu ajaudumme palvelutuotannon alueelliseen romahtamiseen kuntatalouden kriisiytymisen ja kansalaisten eriarvoisuuden lisääntymiseen

nyt ei ole oikea hetki vastustaa kuntaremonttia vastustamisen vuoksi

rakentava ja reilu kritiikki on tarpeen ja tervetullutta mutta tässä asiassa olisi maltettava jättää sivuun kaikki valtapoliittinen taktikointi ja lähdettävä rakentavalla asenteella mukaan siihen työhön jonka päämääränä on laadukkaiden perus palveluiden tuottaminen kestävästi ja kustannustehokkaasti kaikille suomen kansalaisille lähidemokratian turvaaminen ja suomen hyvinvointiyhteiskunnan ydintoimintojen varmistaminen huoltosuhteen heikentyessä ja julkisen talouden liikkumavaran kaventuessa

minusta olikin ilahduttavaa kuulla äsken edustaja töllin vakuutus siitä että keskusta on aidolla halulla ja kiinnostuksella mukana toteuttamassa tätä tärkeää kuntauudistusta

arvoisa puhemies

tämän pitkän välikysymyskeskustelun lopulla ja vuorokauden jo vaihduttua on todettava että hallitus on aivan oikealla asialla

kuntauudistusta tarvitaan kipeästi ja siitä voi tulla hyvä kun kaikki osapuolet ovat rakentavalla asenteella siinä mukana asiasta jatketaan avointa ja aitoa keskustelua ja kun huolellisen potilaskohtaisen diagnoosin jälkeen riittävän laajaa lääkevalikoimaa käyttäen valitaan kullekin kuntapotilaalle paras mahdollinen hoito

arvoisa puhemies

olisin kyllä mieluummin kuullut tähän loppuun että olisi esitetty sellainen arvio että tämä hanke saadaan onnelliseen päätökseen

mutta joka tapauksessa tulin tähän vielä kun sain äsken suoraa palautetta

haluan vain kunnioitetuille paikalla oleville keskustan edustajille todeta että tarkoitukseni ei ollut millään tavalla ärsyttää taikka heittää epäluottamuslausetta mutta ilmaisin vain rehellisesti ja suoraan sen miltä asia minusta näyttää

ja se miksi minulle on tullut se käsitys että keskusta on ikään kuin ottanut tehtäväkseen kaataa tämän hankkeen

totean vain että kunnallishallinto ei ole täysin vieras asia kun olen kahdeksannen vuoden kaupunginvaltuutettu raumalla

kiitän omasta puolestani kaikesta hyvästä opista mitä tänään täällä salissa on ollut jaossa ja toivon ministerille erityisesti sitkeyttä ja voimia tämän hankkeen eteenpäin viemisessä ja todellakin vilpittömästi sitä että rakentava keskustelu aiheesta jatkuu

arvoisa puhemies

on tunnettua että osalla peruskoulun lopettaneista nuorista toisen asteen koulutukseen siirtyminen on kerta kaikkiaan ylittämätön kynnys

tämä johtuu muun muassa siitä että näillä nuorilla elämänhallinta on siinä määrin hukassa että normaaliin tavoitteelliseen päiväopiskeluun toisen asteen oppilaitoksessa ei yksinkertaisesti ole valmiuksia

taustalla voi olla päihdeongelmia mielenterveysongelmia tai muita tämänkaltaisia henkilökohtaiseen elämään liittyviä syitä jotka muodostuvat esteeksi normaalin koulunkäynnin onnistumiselle

näille nuorille ei edes oppivelvollisuusiän nostaminen ole ratkaisu

pakottamallakaan eivät kaikki nuoret kykene suoriutumaan normaalista ammatillisesta koulutuksesta lukio opiskelusta puhumattakaan

on tärkeää löytää toimivia malleja näiden nuorten auttamiseksi

yksi tällainen toimintamalli joka on jo osoittanut toimivuutensa on niin sanottu valo malli jossa yhdistetään toisen asteen koulutus ja kuntouttava työpajatoiminta

valo mallissa nuori saa työpajassa käytännönläheistä opetusta ja näyttökokeella hän voi osoittaa osaamisensa tutkintoa vastaanottavalle toisen asteen oppilaitokselle

näyttökokeen vastaanottaja antaa nuorelle todistuksen suoritetusta toisen asteen koulutusohjelman osasuorituksesta

näyttökokeesta saatu todistus on avannut oven työpaikkaan tai antanut puuttuvan motivaation toisen asteen tutkinnon suorittamiseen

tällä hetkellä mallia ollaan levittämässä uusille paikkakunnille ja on realistista odottaa että valo mallin avulla pystytään tulevina vuosina pelastamaan jopa satoja nuoria kohtalokkaalta ja yhteiskunnalle erittäin kalliiksi tulevalta syrjäytymiskierteeltä

valo hanke on muutenkin oivallinen esimerkki siitä miten kolmannen sektorin toimijat voivat merkittävällä tavalla tukea julkista sektoria peruspalvelujen tuottamisessa

valo mallin soveltaminen on kunnille varsin kustannustehokasta sillä merkittävä osa käytännön toiminnasta tapahtuu järjestöjen kautta